sen takia tässä suojelussakin pitää olla myös sitten järki kädessä että sallitaan sen tyyppisiä ratkaisuja joilla voidaan helpottaa sen kiinteistön säilymistä yhtenä esimerkkinä lämmitysjärjestelmistä luopuminen taikka vesijärjestelmistä luopuminen jolloin kiinteistöjä voidaan pitää osan aikaa vuodesta esimerkiksi lämmittämättä

eli siinä mielessä tämä debattikeskustelu kyllä meni vähän väärälle tielle siitä mihin itse tällä lainsäädännöllä ollaan puuttumassa

välivuosia suomessa kertyy niin kuin tässä edellä puhujat ovat kertoneet poikkeuksellisen paljon keskimäärin jopa kahdesta kolmeen mikä on kansainvälisestikin vertaillen erittäin suuri määrä

sen rasitus luonnolle on pienempi mutta myös ruuan puhtaus ja erilaiset torjunta aineet ja niiden jäämät ruuassa kiinnostavat entistä enemmän käy suomalaisia ruuan käy sua suomalaisen ruuan käyttäjiä

olen edustaja heinäluoman kanssa samaa mieltä että maakuntahallintoon kun sellainen syntyy kyllä ensimmäisetkin päättäjät pitää valita suoralla kansanvaalilla eikä esimerkiksi valtuustojen kautta mitä muun muassa keskustan riveistä on esitetty

opetusministeri gustafsson nosti esille sen että aloituspaikkoja on oltava riittävästi ja niitä tulee olemaan jatkossakin enempi kuin tänä päivänä kun ikäryhmät kuitenkin pienenevät

arvoisa puhemies

olen huolissani myös minä kuntien taloustilanteesta ja ennen muuta tärkeimmistä peruspalveluista

hänen mukaansa ruotsi norja ja saksa olivat täysin samoilla linjoilla suomen kanssa minkä lisäksi itäisen euroopan maat olivat pitkälti meidän kanssamme samoilla linjoilla

on puhuttu luomuruuan jalostuksesta kauppaan tuotteiksi ja itse haluaisin vielä nostaa esille sen että loppupelissä se että ihminen tietää mitä ostaa on ratkaisevaa

lehdistä saa lukea koko ajan kuinka kyläkouluja ajetaan alas kuntarajan molemmin puolin

kysyisin opetusministeriltä sitä että meillä on suomessa tällä hetkellä tietynlainen kohtaanto ongelma opiskelijoiden ja aloituspaikkojen välillä

hänen mukaansa suvivirren sanoitus ei ole korostuneen uskonnollinen sillä jumala mainitaan vain kerran ja apulaisoikeusasiamies totesi että suvivirsi on osa suomalaista kevätjuhlaperinnettä eikä koulun kevätjuhla sinänsä ole uskonnollinen juhla

mutta kyllä aivan oleellinen kysymys näissä kaikissa suojeltavissa kiinteistöissä on se että se lähtisi sieltä omistajan omasta tahdosta

se on tietyllä tavalla vuosien saatossa syntynyttä hakijoiden runsasta määrää

siellä olisi ollut paljon hylättyjä nimiä ja varmasti edustaja guzenina richardsoninkin läpimeno olisi ollut huomattavasti vaikeampaa sen tyyppisessä äänestyskäytännössä eli ehkä on parempi pysyä numeroissa ja sen jälkeen sähköisessä äänestämisessä

kummallakaan puolella ei lapsia ole tarpeeksi elinvoimaista kyläkoulua varten ja näin kuntapäättäjät tekevät ratkaisuja että lopetetaan kaksi kyläkoulua lähellä toisiaan

nämä samat valtiot lähettivät silloin libyaan omia lentokoneitaan ja tekivät iskun niitä vastaan joiden kanssa he vain kolmea kuukautta aiemmin istuivat beduiiniteltassa tyytyväisinä kättä paiskaten vai miten se nyt meni

jokainen tekee itse valintansa

haluaako elää avoliitossa avioliitossa yksin kaksin kolmisin taikka jossain isommassa ryhmässä

esimerkiksi päijät hämeessä lahden seudulla uudellamaalla on nuoria puolitoista jokaista aloituspaikkaa kohden

olen itse halunnut pitää vahvasti esillä suomalaista ruokaa sen takia että se on yleensä puhdasta ja terveellistä mutta myös sen takia että se työllistää paikallisesti

jos meillä olisi niin että keväällä hakijoina olisivat ainoastaan ne ylioppilaat jotka kirjoittavat kyseisenä keväänä ei meillä olisi tällaista ongelmaa

eikö arvoisa ministeri olisi järkevämpää ottaa se raja siitä välistä pois ja rakentaa koululaisille yksi elinvoimainen kyläkoulu

näin tilanne oli ja on valitettavasti edelleen

samaan aikaan toisaalla suomessa ei ole yhtään hakijaa jokaista aloituspaikkaa kohden

en ymmärrä minkä takia meidän pitäisi lähteä toisaalta jopa murentamaan avioliittoinstituutiota tällä lainsäädännöllä

arvoisa puhemies

itse nautin kyllä kovasti kun sain olla niin pienten koululaisten kevätjuhlassa kuin ylioppilasjuhlassakin ja jälleen muutamien vuosien tauon jälkeen suvivirsi siellä kaikui ja raikasi ja lapset pääsivät viettämään kaunista kesää sitten tämän perinteisen laulunkin

ja oma ruuantuotanto on meille myös huoltovarmuuskysymys ja siksi olen toivonut ja esittänyt että ruuan alkuperämerkinnät tulisivat pakollisiksi erilaisiin tuotteisiin tulevaisuudessa entistä laajemmin

toivon että suomi ei tuhoa omaa korkeaa osaamistaan sillä että olemme asevientipolitiikassa erilaisella linjalla kuin muut euroopan maat

haluan tässä eduskunnan edessä antaa kiitosta puolustusministeri niinistölle ja ministeri petteri orpolle sisäministerillemme aktiivisesta työstä ja siitä että tämä on nyt kääntymässä siihen malliin mitä muun muassa puolustusvaliokunta yksimielisesti on maanpuolustuksen keskeisen uskottavuuden näkökulmasta vaatinut

onko teillä opetusministeri gustafsson rohkeutta siirtää aloituspaikkoja nyt sinne missä on nuoria missä tarvitaan opiskelupaikkoja ja työvoimaa

jäimme vaatimuksiemme kanssa siinä yksin että me olisimme halunneet että ympäristöministeri ja ympäristöministeriö olisi tämän asian ottanut huolelliseen omaan valmisteluunsa ja tuonut sitten esityksen eduskunnan normaaliin käsittelyyn

tämä nykyinen tilanne vain ajaa valitettavasti siihen että keskustavoittoisissa kunnissa näitä kyläkouluja ajetaan kiihtyvällä tahdilla alas ja tästä olen enemmän kuin huolissani arvoisa ministeri

sen verran haluan tuohon kelamaksun poistoon tässä keskustelussa kiinnittää huomiota että se oli merkittävä osa maamme elvytyspolitiikkaa jonka tulokset ovat hyvin nähtävissä

suomella on mahdollisuudet menestyä paitsi luomuruuan myös villiruuan kärkimaana maailmalla ja siinä on samanlaisia ongelmia kuin luomutuotannonkin kanssa

se on ihmisten oma tahto

tämä esitys joka tänään on käsittelyssä koskee siis deaktivoituja aseita ja niitäkin suomessa on paljon ja toivottavasti tähänkin löytyy järkeviä ratkaisuja tulevaisuudessa

onnistuimme elvytyksessä pystyimme pitämään työttömyyden huomattavasti alempana kuin pahimmat uhkakuvat antoivat odottaa ja tämä kelamaksun poisto vahvisti muun muassa kuntatalouttamme sadoilla miljoonilla vuositasolla

tässä äsken keskusteltiin erilaisista erikoisista poikkeustilanteista taikka erityistilanteista joissa sitten syntyisi oikeutta toisen omaisuuteen

toisaalta hakutoivejärjestys on hyvä uudistus joka tässä tulee käyttöön

eduskunnan oikeusasiamies petri jääskeläinen on pitänyt ongelmaisena kaakkois suomen ja pohjanmaan lääkärihelikopteritilannetta

arvoisa puhemies

myös pidän erittäin tärkeänä sitä että mietitään myös muita keinoja edistää ensimmäistä korkeakoulupaikkaansa hakevien sisäänpääsyä ja silloin minun mielestäni on syytä pohtia tulevaisuudessa vakavasti myös ylioppilastutkinnon painoarvon kasvattamista opiskelijavalinnoissa

jouduimme ympäristövaliokunnassa tekemään työn mikä minusta olisi kuulunut ympäristöministeriölle ja toisaalta kuitenkin hyvä niin että saimme osan näistä ongelmista korjattua

hieman on erikoista kuunnella tällä viikolla keskustelua kuinka sosialidemokraattiset ministerit ensin haukkuvat kaikki koulupuolella tapahtuvat säästöt he itse tekivät viime kaudella opetusministerikaudellaan vielä kovemmat säästöt ja täällä nyt annetaan sellainen kuva että tämä maa on nyt mennyt tämän hallituksen aikana tähän tilanteeseen

mutta niin kuin totesin tällä lailla ei puututa näihin muissa erityislaissa oleviin avoliiton määritelmiin eikä tässä siinä mielessä tule ongelmia

arvoisa puhemies

nyt on syytä muistaa että ensimmäisen kerran tehdään näin että ohjataan tämä ikäryhmien pienentymisestä säästyvä raha lyhentämättömänä takaisin perusopetuksen laadun parantamiseen

yksi sellainen asia joka tässä säästämisen ja talouden tasapainottamisen ja menokurin aikana on minun mielestäni syytä pitää tarkasti mielessä on se että huolehtisimme siitä että missään kunnassa taikka valtion toimenpitein ei aiheutettaisi säästötoimenpiteillä suurempaa laskua tulevaisuudessa

nyt kun hallitus on linjannut että tietyntasoiset sairaalat vähenevät niin tämäntyyppiselle palvelulle on kasvava tarve ja ensihoidon tarve täytyy mitoittaa uudelleen

kun henkirikokset nostetaan esille niin on rehellistä todeta että kyllä ne tapahtuvat pääasiassa teräasein leipäveitsillä mutta onneksi täällä salissa ei sentään vielä esitetä että ne kiellettäisiin ja tehtäisiin luvanvaraisiksi

mutta se on totta että nuo lapset jotka syntyvät avoliitossa taikka avioliiton ulkopuolisessa suhteessa toisivat tähän kyllä varsin erikoisia tilanteita

keskeisin kritiikkimme oli asian avaamiseenkin painostaessamme kohtuuttomat investoinnit maaseudulla turhan ja jopa kohtuuttoman tiukat uudistusvaatimukset läpi suomenmaan osan laitteista täysi toimimattomuus ja tiedotuksen uskallan sanoa lähes täydellinen epäonnistuminen

kyse on siis siitä että kauppakeskuksissa pienille yrityksille yksin yrittäville taikka pienille yrityksille muutenkin sallittaisiin mahdollisuus pitää ovensa kiinni yhtenä päivänä viikossa

en missään tapauksessa ole itse kannattamassa sellaista mallia jossa ainoastaan ylioppilastutkinnon perusteella jaettaisiin jatkopaikat yliopistoihin mutta pidän sitä yhtenä varsin varteenotettavana vaihtoehtona

olemme saaneet tällä rahalla käyntiin jo tuhansia kerhoja suomessa erityis ja tukiopetusta on parannettu ja nyt olemme luokkakokoja pienentämässä

ehkä isoin kysymys joka näissä ensimmäisissä puheenvuoroissa jo hyvin esille tuli on se että tämä avaisi uskomattoman määrän erilaisia mielenkiintoisia sotkuisia tulkintoja joita olisi vaikea enää kenenkään pystyä selvittämään

tämä hallitus on ollut kolme kuukautta vallassa ja kahden ministerin ministeri huovisen ja ministeri viitasen jäljiltä tämä maa on tässä tilanteessa

päätösvalta pitää olla tulevaisuudessakin kunnissa niin että koulukohtaisesti voidaan tehdä ratkaisuja jakotuntien kautta esimerkiksi

perhesurmat ovat ehkä niitä missä myös luvallisia aseita on käytetty ja sen takia nimenomaan nyt tämäkin lainsäädäntö mitä tänään tehdään aseiden säilyttäminen vastuullisesti tähtää siihen että ase ei olisi kimpaantumispäissään niin helpolla otettavissa esimerkiksi

näillä kahdella alueella kaakkois suomessa ja etelä pohjanmaalla ensihoitolääkäri ei ehdi potilaan luo vaaditussa ajassa alle puolessa tunnissa tällä hetkellä

se on tasapuolinen kaikille opiskelijoille jotka kirjoittavat ylioppilaaksi ja hakevat jatko opintoihin ja se on yhdenvertainen läpi koko suomenmaan ja toimisi siinä mielessä hyvin

kysymys on siitä että reuman hoito on muuttunut merkittävästi viime vuosien ja vuosikymmenten aikana leikkaukset kontra lääkehoito ja toisaalta sitten se että sairaanhoitopiireille on annettu oikeus itse valita mistä ne ostavat nämä reumasairaiden hoidot

mielenkiintoinen esille noussut asia oli myös tuo koululaissukupolvien kirjainasia joka nyt elokuussa tulee korjatuksi

pidän hyvänä sitä että euroopan neuvoston yleiskokous on yksiselitteisesti tuominnut venäjän rikkomukset liittyen ukrainan alueen koskemattomuuteen ja krimin liittämiseen venäjään sekä sotatoimiin itä ukrainassa

vaikka tämän esityksen lähtökohta on se että nämä kaikki säännökset olisivat pääasiallisesti tahdonvaltaisia eli avopuoliso taikka avopuoliso ja kuolleen avopuolison perilliset voisivat sopimuksella poiketa valtaosasta tämän lain säännöksiä niin en koe sitäkään lainkaan tarpeelliseksi sillä meillä on avioliittolainsäädäntö ja instituutio johon ne jotka haluavat voivat luottaa lähtemällä sitten rakentamaan yhteistä eloa sen varaan

mutta kuitenkin on tärkeää huolehtia siitä että jatko opintoihin on tulevaisuudessakin päästävä myös pelkän valintakokeenkin avulla eli antaa mahdollisuus myös nuorille sitä kautta etsiä tuo oma ura

ei tätä säästyvää rahaa ohjattu takaisin kunnille asiaan vastauspuheenvuoro edusti accuse minä vitsaus on sijaa

ja itse toivon että tällaisissa tilanteissa kun uhkaa tulee esimerkiksi kotona taikka tilanteet kärjistyvät oltaisiin myös itse perheiden kesken hyvin aktiivisia ja purettaisiin vaaratilanteita niissä pois

arvoisa rouva puhemies

minä pidän hyvänä sitä että nyt määrätietoisesti edetään näissä asioissa ja uudistetaan sillä kyllä velka on myös yksi epäreiluin asia meidän lapsia ja tulevia lapsia kohtaan

heillä oli huoli että kauppakeskuksissa heidät pakotettaisiin pitämään kauppakeskuksen aukioloaikojen puitteissa omat parturi kampaamot auki ja näin ollen parturit jätettiin tuon aukiololainsäädännön varaan

tämä on nyt siis pääsääntö nimittäin suurin osa kiinteistöistämme sijaitsee muualla kuin herkillä pohjavesialueilla tai ranta alueilla

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

eri sairaanhoitopiirit joissa tästäkin salista monet ovat vaikuttamassa eivät tehneet ostoja heinolan reumasairaalalle ja se oli suurin syy siihen että sairaalan käyttö väheni kun potilaat hoidettiin omissa sairaanhoitopiireissä

kyllä melkein pitäisin vielä tätäkin esitystä tärkeämpänä sitä että me kunnissa saisimme lukion opinto ohjauksen sille tasolle millä sen pitäisi olla

tämän jälkeen jokaiselle kunnalle tulee velvoite määritellä nämä korkeamman puhdistustason vaatimat alueet omissa ympäristönsuojelumääräyksissään

kiitos kirjaston puheenjohtajalle edustaja kiurulle tästä vastauksesta

on hienoa että tällainen kokenut virkamies kuin väistynyt pääsihteeri seppo tiitinen saadaan tähän kokonaisuuteen mukaan

tämä lakiesitys joka nyt siis on käsittelyssä ja pian hyväksyttävänä antaa kaikille yrittäjille kaikille liikkeille oikeuden lain suoman oikeuden pitää yhtenä päivänä viikossa ovet kiinni on sitten liike kauppakeskuksessa tai missä tahansa

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

on aivan totta että menot tulevat kasvamaan mutta niin tulevat myös terveydenhuollon tarpeet kasvamaan erittäin paljon ja tietysti siitä tässä on kaiken kaikkiaankin kyse

se on minun mielestäni voisi sanoa jopa tämän nyt valmistelussa ja etenemässä olevan yhteiskuntatakuun yksi aivan keskeinen elementti

puolustusministeriltä kysyisin tästä sotilaille mahdollisesti syntyvästä velvoitteesta ja siitä onko mahdollista löytää ratkaisua jossa voitaisiin edetä vapaaehtoisuuden kautta

minun mielestäni se on hyvä pitää mielessä että meillä on talossa monia pitkän linjan tekijöitä ja tämä on ehkä hyvä perinne aika ajoin katsoa onko sellaisia henkilöitä joilla olisi kerrottavaa tulevaisuuden tutkijoille

hieman huolestuneena olen seurannut sitä keskustelua että venäjän pakotteista oltaisiin nyt luopumassa tämän kaiken sorron keskellä ja kysyisin nyt valtuuskunnan puheenjohtaja guzeninalta

itse olen erityisesti arvoisa puhemies huolissani lapsireumapotilaista ja olen tyytyväinen että sitä on täällä peräänkuulutettu että seurataan miten heidän hoitonsa suomessa toteutuu

se että lukioissa olisi riittävästi opinto ohjaajia auttamassa opiskelijoita siinä opintojen etenemisessä mutta toisaalta myös sitten kartoittamassa niitä vaihtoehtoja mitä heillä sitten tulevaisuudessa on

kunnan rakennusvalvonnalla on nyt vastuu siitä että jokaisessa rakennustilanteessa valittu jätevesien puhdistusjärjestelmä saavuttaa kyseisellä tontilla ja kyseisessä maaperässä vaaditun puhdistustason

toki tässä tulee sen jälkeen miettineeksi sitäkin tarvitseeko tämäntyyppisessä maassa kuin suomi on säädellä sitä että joku saa pitää kauppansa kiinni

se tuo terveyskeskuksiin lääkäreille aikaa käyttää tuota osaamistaan ja työpanostaan uusien sairaustapausten hoitoon ja näin ollen niin kuin tässä esityksessä ihan selkeästi esille tuodaan nuo lääkkeet joita sairaanhoitajat voivat määrätä ovat sellaisia joista on jo pitkä kokemus

minkälaista keskustelua euroopan neuvostossa tästä on käyty

ja niin kuin tässä kirjaston kertomuksessa todetaan kirjasto on antanut myös käyttöluvan koko haastatteluaineistoon kahdelle eduskuntatutkimuksen keskuksen tutkijalle eli tätä hyödynnetään myös hyvällä tavalla

samaan aikaan kun me sääntelyä puramme me kirjaamme koko ajan kaikki erilaiset mahdolliset asiat lakiin ja kaikki perusoikeusrajoitukset on nykyisen tulkinnan mukaan säädettävä lain tasoisesti

talvivaara on suuri yhteinen huolemme

toivon että nämä huolet otetaan nyt vakavasti ja pidetään huolta ennen muuta siitä että lasten ja nuorten palvelut pidetään tiukasta tilanteesta huolimatta hyvällä tasolla

purkuputkesta nuasjärveen on tehty ennätysmäärä muistutuksia ja talvivaaraan ei enää luoteta sosiaalinen luotto on valitettavasti nolla

eikö oikeampi olisi jo ajatella niin että me säätelisimme vain sen että yrittäjillä ja kaupoilla olisi oikeus pitää kauppansa auki silloin kun se on järkevää

suomen lukiolaisten liittohan on jopa puhunut tietynlaisesta jälkiohjausvelvoitteesta ja kyllä senkin tyyppisiä malleja kannattaa miettiä joissa vielä seurattaisiin jopa lukionkin jälkeen hetken aikaa että kaikki sieltä löytävät sen oman jatko opiskelupaikkansa

tämä ja korkeampien puhdistusvaatimusten kuntakohtainen määrittely käytännössä tulee edellyttämään jos se halutaan hyvin tehdä kiinteistökohtaisia arviointeja paikan päällä

se tarkoittaisi sitä että omaisuuden erottelua voisi hakea tai omaisuuden erottelu voisi hakea pesänjakajaa ja avopuoliso voisi saada myös hyvitystä jos on auttanut avoliitossa kumppaniaan omaisuuden kartuttamisessa

hienoa että nämä ovat käytössä vaikka se tiitisen lista ei haastattelussa selviäisikään

minun mielestäni olisi ja itse olen sitä mieltä että me voisimme kauppojen aukioloa vapauttaa tämän lain voimaantulon jälkeen merkittävällä tavalla eli kun tuo vapaapäiväoikeus on turvattu tämän jälkeen lainsäädännössä sen jälkeen minun mielestäni ei ole enää huolta siitä että joku pakotettaisiin vaikkapa kauppakeskuksessa pitämään kannattamatonta liikettä auki pyhäpäivänä taikka myöhään illalla vaan yrittäjä voi tehdä sen ratkaisun että pidän tuon vapaapäivän silloin kun kaupassa on hiljaisempaa

esimerkiksi tuossa vankeuslaissa todetaan näin että vangilta joka on päihtynyt tai joka häiritsee kirjastossa käyntiä taikka vaarantaa vankilan järjestystä tai turvallisuutta voidaan evätä oikeus päästä vankilan kirjastoon

tämä sitoo kuntien ja muunkin ympäristöhallinnon rajallisia voimavaroja siinä vaiheessa kun määritellään näitä korkeamman puhdistustason alueita ja myös siinä vaiheessa kun rakennusluvan hakija esittelee oman ratkaisunsa jätevesien puhdistamiseksi

pysäyttääkään tätä kaivosta ei kuitenkaan voi ja näin ollen on välttämätöntä osoittaa sinne lisämäärärahoja

aivan loppuun

tämä lähinnä tulisi sen tyyppisissä tilanteissa kysymykseen että esimerkiksi toinen avoliitossa elävässä perheessä olisi ollut kotona ja huolehtinut perheestä ja toinen olisi ollut sitten työssä

jonkun on huolehdittava siitä että ainakin ympäristötuhoilta jatkossa vältytään

ei ole mitään syytä minun mielestäni kategorisesti päättää että kaikki yliopistot ovat kesällä noin suuressa mittakaavassa kiinni vaan että olisi enempi mahdollisuuksia nuorilla valita sitä missä tahdissa he opiskelevat

arvoisa puhemies

muuten edessä voi olla vielä pahempi katastrofi

nyt on peruslinjauksia vasta tehty ja itse asiassa ei näitä päätöksiä vielä ole tehty edes mihin edustaja heinäluoma viittasi esimerkiksi työajan pidentämisestä tai muusta

sitä ei ole lakiin kirjattu mutta tämä on täytynyt kirjata lakiin että päihtynyt vanki voidaan poistaa kirjastosta ja rajata häneltä osallistumista siihen

nyt kuitenkin lain perusteluissa yleistetään tiettyjä tekniikoita ja järjestelmiä riittäviksi vaikka niiden toimivuudesta on hyvinkin ristiriitaisia tutkimustietoja ja myös maaperällä ja alueella on suuri merkitys niiden toimivuuteen

ehdotuksen tavoitteena ei ole ainakaan tämän esityksen mukaan rinnastaa avoliittoa avioliittoon mutta kyllä väistämättä tulee tässä esityksessä päällimmäisenä mieleen että halutaan tehdä tilanne että avioliitolla ja avoliitolla ei enää käytännössä ole mitään eroa